täällä on puhuttu pienituloisista ihmisistä

edellinen lisäbudjetti oli kreikka lisäbudjetti tätä lisäbudjettia voisi sanoa latvia lisäbudjetiksi sillä suurin menoerä tässä budjetissa on laina latvian valtiolle

tämä on suuri ongelma erityisesti pitkäaikaistyöttömille

ensinnäkään ei ole minkäänlaisia laskelmia tai todisteita esitetty siitä että tämä kokoomuksen linja lisäisi työllisyyttä ei myöskään kelamaksun poisto

työttömyysturvan taso on riittämätön ja kun saa vähänkin työttömyysturvaa niin vastaavasti toimeentulotukea vähennetään sillä summalla elikkä tällä ei voi rikastua missään tapauksessa

islanti oli ensimmäinen sitten tuli kreikka nyt on latvia ja kuten totesin toivottavasti tämä kierre katkeaisi sillä jossain vaiheessa kyllä raja tulee ehdottomasti vastaan

kun täällä on puhuttu hallituksen toimesta lapsilisien korotuksesta yksinhuoltajien lapsilisien korotuksista niin jos he ovat toimeentulotukiasiakkaita niin vastaava summa minkä lapsilisä nousee vähennetään aina toimeentulotuesta elikkä heidän toimeentulonsa ei parane sentilläkään

laxell aika voimakkaasti hyökkäsi kuntien palveluja vastaan sanoen että veroja ei voida nostaa täytyy mieluummin supistaa kuntien menoja ja karsia palveluja

tähän eivät hallituksen ministerit lukuisista kyselyistä huolimatta kyselytunnilla kertaakaan ole suostuneet vastaamaan vaan jatkuvasti kiertävät tämän kysymyksen

se merkitsee sitä että on syytä silloin lopettaa myöskin puhe pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta sillä kuntien palveluja on leikattu jo nyt ja leikataan edelleenkin esimerkiksi lomauttamalla henkilöstöä pitämällä alimiehitystä erilaisissa hoitolaitoksissa vanhainkodeissa sairaaloissa päivähoitolaitoksissa jnp

sitä tarkistetaan erittäin huonolla indeksillä vuosittain ja nythän olisi käynyt niin että jos hallitus ei olisi antanut tätä lakia millä noudatetaan tämän vuoden indeksiä ensi vuonna olisi jouduttu alentamaan sekä toimeentulotukea kansaneläkettä että sairauspäivärahaa

ja lisäksi lomautukset merkitsevät sitä että myöskin kuntien peruspalvelut ovat monessa suhteessa pitkän odotuksen takana

tämä vaan osoittaa sen kuinka huono tämä indeksi on kun kuitenkin palkat nousevat ovat tänä vuonna nousseet ja nousevat myöskin ensi vuonna ei ehkä kovin paljon mutta ne nousevat kuitenkin

suuret yhtiöt jotka omistavat paljon vuokra asuntoja ovat kertoneet siitä että häädöt ovat lisääntyneet hälyttävästi

työttömien määrä on edelleenkin ollut kasvussa työttömyys kasvaa ja pahinta on juuri se että nuorten työttömyys kasvaa ja kun kouluista oppilaitoksista valmistuu keväällä kymmeniätuhansia nuoria niin työttömyys todella räjähtää nuorten kohdalla käsiin

tuossa joulun tienoissa on tulossa todellinen suuri häätöryöpsäys ja on erittäin paljon perheitä joille on syntynyt vuokrarästejä kun rahat eivät riitä

myöskin tämä asia korostaa sitä että asumistukea ja toimeentulotukea pitäisi soveltaa niin että ihmiset selviytyisivät näistä välttämättömistä menoista elikkä asumiskustannuksista

täällä on muutamia pieniä määrärahoja joista tietenkin täytyy olla tyytyväisiä että edes niitä tulee mutta näillä ei alkuunkaan ratkaista näitä ongelmia mitkä nyt ovat meillä edessä

tässä on puhuttu liikennemäärärahoista ja esimerkiksi ouluseinäjoki radan rahoituksesta

työttömän toimeentuloturva on hyvin epävarma

en tiedä miten voitaisiin ajatella että finnair rupeaisi rahoittamaan peruskorjausta lentokentillä tai joku suuri liikennöitsijä rahoittaisi maanteiden peruskorjausta

tämä ei mielestäni ole oikea linja vaan valtion tulisi vastata näistä perusradanpidon samoin kuin maanteiden peruskunnostuksesta

tässä aivan hiljakkoin oli rakennusliiton teettämä tutkimus miten paljon ulkolaisia työntekijöitä yleensä suomessa on

satonenkin totesi en minä sitä kiistä mutta tälle suurelle joukolle työttömiä jotka menettävät työpaikkansa esimerkiksi konkurssin tai muun yrityksen lopettamisen johdosta tämä on kyllä melkoinen miina johon hyvin helposti voi langeta ja sen jälkeen ei pääse sitten enää työttömyysturvan piiriin koska työttömyysturvapäivät ovat kuluneet

ja se että suomalaiset yritykset eivät pärjää kilpailussa johtuu siitä että ne jotka noudattavat rehellisesti suomalaisia työehtoja ovat paljon heikommassa asemassa kuin ne jotka eivät niitä noudata ja jättävät jota on suurta syytä epäillä suurelta osin verot maksamatta sosiaaliturvamaksut maksamatta ja samalla maksavat työehtosopimukset alittavia palkkoja

elikkä me tulemme esittämään summan rahaa jolla tämä toimeentulotuen korotus voidaan tehdä

uskon että sijoittamalla varsinaiseen toimeentulotukeen ja ennakoivaan toimeentulotukeen voidaan myöskin säästää kustannuksia eivätkä ne ole vaan pelkästään bruttomenoja mitä pelkässä budjetissa näkyy

tämä on sellainen asia jossa tämä harmaa talous rehottaa ja siihen ei pelkästään tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä auta se on vain osaratkaisu vaan pitäisi ehdottomasti valvontaa lisätä moninkertaisesti siitä mitä se tänä päivänä on

tämä tuntuu aika käsittämättömältä

mielestäni tähän tulisi ehdottomasti kiinnittää huomiota koska se on suomalaisten yrittäjien etu se on suomalaisten työntekijöitten etu ja se on suomen valtion etu ja ennen kaikkea se olisi myöskin näitten alipalkattujen ulkolaisten työntekijöitten etu

ilman rahaa palkankorotus ja kehutun kylä jossa jos kehutaan niin ilman palkankorotusta se on turhaa ja sama se on kunnillakin että jos ei rahaa tule niin korulauseet on turhia

puuttuuko kuntaministeri kuntien jo ilmoittamiin opettajien lomautuksiin terveyden ja sosiaalipuolen laitosten sijaisten ottokieltoon

tässä halutaan selvästi kommennusmiehiä rangaista siitä että he ovat tämmöinen joustava työvoimavara tässä maassa joka hoitaa nämä vaativat työt telakoilla että suomessa voidaan menestyksellä rakentaa risteilyaluksia korkeatasoisesti

nyt sinne joudutaan tuomaan todennäköisesti ulkomailta halvempaa työvoimaa ja ammattitaito ja myöskin laatutaso tulee tästä varmasti kärsimään

ei sitä kukaan muu tarvitse

ympäristöministeriön tehtäviä on siirretty viime aikoina viime vuosina muille ministeriöille ja ympäristöministeriön budjetti on pienentynyt kuin pyy maailmanlopun edellä

se on myöskin vaikuttanut siihen että ympäristöministeriön toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet kaikista vakuutteluista huolimatta ja tämä on kyllä ympäristön kannalta erittäin huolestuttava asia

nyt puhun nimenomaan itse vuorotyöläisenä olleena ja sillä tavalla että myöskin toinen osapuoli elikkä vaimoni on ollut kaupassa töissä

puurakentamisesta haluan todeta että kun nyt tiukentuvat energiamääräykset rakentamiseen tulee niin energiamääräysten tiukennuksessa pitäisi ottaa huomioon hirsirakentaminen

jos energiamääräykset tehdään yleisesti eikä huomioida hirsirakentamisen erikoisluonnetta niin käy niin että hirsitalot suomesta loppuvat ja tätä minä en missään tapauksessa halua että uusia hirsitaloja suomeen ei rakennettaisi vaan nimenomaan haluaisin että niitä voidaan rakentaa ja niin että uudet energiamääräykset eivät sitä estä

tietenkin välit pysyivät hyvinä vaimoon kun häntä ei nähnyt toinen oli töissä ja toinen oli vapaana

mutta tämä ongelma mikä tässä on että ei päästä kauppaan ei voida suorittaa ostoksia nykyisillä aukioloajoilla on minusta täyttä puppua se on täyttä puppua ed

herra puhemies

toivon että se voidaan merkitä pöytäkirjaan ja esitystä tehdessä myöskin tullaan korjaamaan

kun meillä on pahasti alimitoitettu opintotuki opintoraha opiskelijat pakotetaan tekemään työtä että tulevat toimeen opiskelun ajan

tämähän ei sitä edesauta

hänen työsopimuksessaan ei ollut sunnuntaityötä mutta kun kauppoihin tuli sunnuntaiaukioloaika työnantaja kysyi sopiiko tämä sunnuntaiaukioloaika tuletko sunnuntaina työhön ja kun työntekijä sanoi että ei tule niin työsopimus irtisanottiin ja sanottiin että tehdään uusi työsopimus kun suostut sunnuntaityöhön

tämä on käytäntö ed

työnantajalla on oikeus ottaa tai erottaa työntekijä ja työnantajalla on oikeus myöskin silloin sanoa mitkä ovat työajat kun ne ovat lainmukaiset ja laki ei kiellä sunnuntaityötä

sitten on toisin jos ammattiliitto pystyy tätä valvomaan mutta sitä epäilen että kaupan alalla ja yleensäkin naisvaltaisilla aloilla näin ei valitettavasti ole ei pystytä valvomaan

kyllä tässä ajetaan aivan puhtaasti monopolia pyritään monopolisoimaan kauppaa entistä enemmän näiden kahden suuren liikkeen monopoliksi

nyt kun on ollut nämä rajoitukset niin se on turvannut että haja asutusalueilla ovat olleet kaupat jollain tavalla kannattavia mutta kun nyt tulee olemaan niin että suuret marketit ja kaikki ovat auki niin kyllä se tiedetään totta kai että kun valikoimat ovat siellä suuremmat ja useimmiten myöskin hinnat ovat vähän edullisemmat niin näin ollen mennään sinne ja se tulee heikentämään lähikauppojen ja näitten haja asutusalueitten kauppojen kannattavuutta

sitten vielä sen verran että kun ostovoima ei lisäänny niin eihän sinne kauppaan tule kokonaisuutena lisää rahaa ja hinnat tulevat nousemaan koska sunnuntaityön korvaukset otetaan kuluttajilta hinnoissa kauppias ei niitä omasta pussistaan maksa

arvoisa puhemies

taannoin etuus toija timo eurolla

on ollut eräitä laskelmia näkyvissä että vuokra asuntoja tulee lähivuosina siirtymään varsin huomattavasti pois vuokra asuntokäytöstä koska ne vapautuvat näistä rajoituksista

kysynkin ministeriltä

onko mitään toimia suunniteltu tehtäväksi jotta vuokra asuntokanta ei pääsisi romahtamaan koska asuntoja vapautuu näistä rajoituksista ja ne siirtyvät mahdollisesti omistusasunnoiksi ja sitä kautta vuokra asuntojen määrä tulee laskemaan

herra puhemies

toimeentulotuelle pudonnut työmarkkinatuella oleva ei hyödy tästä veronalennuksesta sinänsä mitään koska jos hänelle tulee enemmän tuloja käteen niin toimeentulotukea vastaavasti vähennetään

jos he joutuvat toimeentulotukiasiakkaiksi niin heidän lapsilisäkorotuksensa leikataan vastaavasti toimeentulotuesta pois elikkä he eivät hyödy senttiäkään tästä korotuksesta

on erikoista että ministeriaitiossa ministerit eivät suostu tähän vastaamaan kun sitä kysytään miksi näiden kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa ei helpoteta

voi olla niin että siinä on jokin syvä poliittinen tarkoitus

ei haluta puuttua kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloon niin että sitä todella parannettaisiin että heille jäisi rahaa enempi käteen kuin aikaisemmin

tuloerojen kasvu on tämän hallituksen aikana lisääntynyt ja edelleenkin tuloeroja tullaan lisäämään

täällä on puhuttu siitä että tämä budjetti suosii ja budjetit ovat suosineet pienituloisia mutta prosenttikorotukset verotuksessa verotaulukoissa merkitsevät aina sitä että suurituloiset saavat eniten euroja käteensä

minun mielestäni on käsittämätöntä että ruuasta yleensä peritään arvonlisäveroa eikä voi mennä sen saman selityksen taakse minkä sosialidemokraatit sanovat että kauppa vie sen

se voi olla niin että kauppa siitä vie mutta mitenkä pistetään kapitalismissa yksityiset yritykset kaupat kilpailemaan niin jos ei niitä sosialisoida

no se saattaisi olla jos ed

tierahoja tarvitaan ehdottomasti lisää

jokainen työttömyyspäivä on peruuttamattomasti menetetty

tästä huolimatta hallitus on jättänyt työttömyyden torjunnan kesän jälkeiseen aikaan sillä yhä synkkenevään työllisyystilanteeseen ei hallitus näe tarvetta puuttua tehokkain toimin

näyttää siltä että edelleenkin eläkevakuutusyhtiöt ja rahastot ovat kasvaneet huimasti

tämä ongelma tulee siitä miten näitä rahoja voidaan käyttää työttömyyden torjuntaan koska siinä on monia erilaisia rajoituksia kuten täällä jo aikaisemmin on kuultu

mielestäni pitäisi ruveta etsimään keinoja joilla voidaan käynnistää nyt pysähdyksissä olevia tehtaita ja työllistää ihmisiä lomautusten sijaan

sitä taustaa vasten on täysin perusteetonta väittää että täytyy noudattaa taitettua eläkeindeksiä joka on merkinnyt työeläkkeitten leikkausta jatkuvasti

miksi esimerkiksi entisen säterin tehtaan elikkä kuitu finland oyn käynnistäminen uudelleen näyttää olevan edelleenkin niin vaikeaa ja siirtyvän eteenpäin vaikka sille on näytetty vähintäänkin keltaista valoa

löytyisikö valtiolta tarpeellisia investointitarpeita joilla voitaisiin työllistää kotimaista teollisuutta esimerkiksi hajautetun energiantuotannon alueelta

mielestäni sieltä löytyisi täytyisi vain tehdä nopeasti päätöksiä ja samalla myöskin torjua ilmastonmuutosta

nyt jos koskaan pitäisi rakentaa asuntoja niitä tarvitseville sillä rakennusalan työttömiä on todella paljon edelleenkin eli työttömyys lisääntyy rakennusalalla

sitä suuremmalla syyllä kun eläkevakuutusyhtiöiden johtajille maksetaan jopa miljoonan euron vuosipalkkoja kaikkine palkkioineen ja samanaikaisesti työeläkkeitä pidetään edelleenkin näin alhaisella tasolla